tämä aamu ja iltapäivätoimintahan on perheille tärkeä palvelukokonaisuus joka takaa pienille koululaisille ja erityisesti tuen piirissä oleville turvallisen ja toiminnaltaan aktiivisen aamun ja iltapäivän kouluajan ulkopuolella

minun mielestäni ikään kuin tämän lukemiseen liittyvän työkulttuurin ja sen perinteen ja tradition läsnäolo ja kehittäminen meidän peruskoulussamme on tosi tärkeää ja tiedän että sitä pyritään tietysti tekemään kirjallisuuden äidinkielen ja tietysti kaikkienkin oppiaineitten yhteydessä mutta minusta on tärkeää että nimenomaan meidän peruskoulumme on myöskin aidosti sivistyskoulu huomioimalla meidän kaikki kansalliset tärkeät traditiomme jotka ovat myöskin meidän perusopetuslakimme perusteluissa ja eduskunnan mietinnöissä

sari palmin ja kristillisdemokraattien lakialoite on erittäin ajankohtainen ja mielestäni hyvä ja perusteltu

tälle maksujen nostolle olisi myös minun mielestäni ollut oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja kuten portaittainen päivähoitomaksujen määräytyminen

itse asiassa tämän lakialoitteen tausta on mielestäni vähän syvällisempikin kuin ehkä ed

palmin sinällään ansiokkaasta esittelystä kävi ilmi

itse korostaisin kovin sitä tavoitetta pyrkiä tällaiseen monipuoliseen tasa arvoiseen ihmiskäsitykseen lukiolaisten ja ammattikoululaisten välillä mistä itse asiassa molempien lakien tavoitepykälät kyllä lähtevät mutta käytäntö on suuntaamassa vähän toiseen suuntaan

näin kaikki aamu ja iltapäivähoidon tarpeessa olevat lapset olisivat tosiasiallisesti voineet osallistua siihen ja maksut olisivat kaikissa kunnissa samalla tasolla

kun sitten edustaja kiljunen kysyi tämän varhaiskasvatuslain tiimoilta tämän sosiaali ja terveysalan ammattityöntekijöitten moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä niin totta kai nyt kun tämä hallinnollinen siirto on tehty ja ministeriö ja sen jälkeen aloitetaan tämän varhaiskasvatuslain tekeminen niin ymmärrän että tämä on uskallanko sanoa itsestäänselvyys että sen pitää olla voimakkaasti läsnä jotta esimerkiksi lasten näihin varhaisiin ongelmiin häiriöihin ja muihin voidaan moniammatillisesti puuttua jo päivähoidossa

aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen nosto on vain osa hallitusohjelmassa kaavailtuja tiukennuksia jotka kohdistuvat lapsiin ja heidän perheisiinsä

lapsiperheiden asemaan vaikuttavat heikennykset ovat ristiriitaisia muun muassa hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyviin tavoitteisiin nähden

sitten edustaja torniainen teki myöskin suoran kysymyksen ministerille missä määrin näitten aloituspaikkojen yhteydessä on oltu yhteydessä elinkeinoelämään ja paikallisiin yrittäjiin

aamu ja iltapäivätoiminta on esimerkki tavoitteissa mainituista matalan kynnyksen palveluista joita on tarkoitus vahvistaa

arvoisa puhemies

valitettavasti me miehet kypsymme vuosi kaksi hitaammin kuin tytöt ja hienoin lajin nuorten lainaisitte pyytää tässä päästä nuoret naiset

totta kai tiedän että tietysti kun maakuntaliittojen lausuntoja on käyty tarkkaan läpi ja suomi on kuitenkin sillä tavalla miten minä sanoisin tuttu maa esimerkiksi ministeriön virkamiehille meille yhteiskunnallisille toimijoille poliitikoille kyllä me aika hyvin nämä alueelliset vahvuudet tiedämme

siinä vaiheessa kun pyysin puheenvuoron niin tarkoitukseni oli vastata kommentoida edustaja kerolan käyttämää puheenvuoroa

toiminnalla voidaan tukea lasten kasvua kehitystä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä jo varhaisessa vaiheessa

tuossa viimeksi edustaja kivelä puheenvuorossaan peräsi tällaista snellmanilaista koulutuspolitiikkaa ja totesitte puheenvuorossanne että tarvitsemme navigointia

palveluiden saatavuuden heikentäminen maksuja korottamalla ei tue näitä tavoitteita

sen takia esimerkiksi itse olen todennut sen että kun esimerkiksi tämän lapin kohdalla ja se liittyy myöskin kemi tornion ammattikorkeakouluun on nämä kaivosteollisuuden orastavat hyvät kasvunäkymät matkailu ja muu niin totta kai ne pitää nyt tässä jälkiarvioinnissa sitten ottaa huomioon

sitten ikään kuin tämä perustelu mikä on tässä se olennaisin ja mitä mielelläni itsekin korostan on se eikä se nyt ole mikään salaisuus että meidän suomalaisten nuorten miesten kunto fyysinen kunto on keskimäärin huonohko

näin on syytä kuitenkin pelätä kun kuntien taloustilanne nyt kuitenkin on se minkä me kai kaikki tiedämme

olemme sitä muuten tekemässä ja edustaja kivelä ei ilmeisesti ole nyt tietoinen siitä että viime viikolla on opetus ja kulttuuriministeriöstä lähtenyt kirje kunnille

zyskowicz nyt perää sitä että säätämällä kampanjakatto ehdokkaitten vaalirahoitukseen ei saataisi täydellistä taloudellista tasa arvoa ehdokkaitten välille

lapsiperheisiin kohdistuvia hallitusohjelman mukaisia leikkauksia sekä muita suunnitteilla olevia muutoksia ja uudistuksia tulisi arvioida kokonaisuutena ja erityisesti lapsinäkökulmasta

päätän tältä osin myöskin sitten lappeenrannan ja etelä karjalan korkeakoulun kohdalta siihen että nyt vaan pitää näissä ministeriön tulevissa palautteissa vahvasti tuoda nämä elinkeino ja työllisyysnäkemykset vahvasti esille koska ainakin itse annan sille ison arvon koska on nimenomaan ammattikorkeakoulun perustehtävä palvella sitä paikallista yrityselämää yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä

arvoisa puhemies

tältä osin myöskin ne toimet mitä voidaan tehdä ammatillisen koulutuksen yhteydessä ovat todella tärkeitä

eduskuntaryhmämme puheenjohtaja tarja filatov tuossa hetki sitten esitteli meidän tärkeät lisätalousarvioaloitteemme

ei varmasti täydellistä saataisikaan mutta laki ja lainsäädäntö on ylipäätänsä tehty sen takia että ihmisiä pyritään saattamaan mahdollisimman tasa arvoiseen asemaan

suomi on tällä hetkellä ilmeisesti euroopassa tältäkin osin aivan poikkeava maa että me pidämme huolta meidän silmäterästämme eli peruskoulusta

on syytä nyt vielä alleviivata sitä että olisimme toivoneet ja olemme yrittäneet tehdä kaiken minkä oppositiosta voi jotta hallitus olisi tähän taantumaan ja heikkenevään työllisyystilanteeseen reagoinut jo aikaisemmin ja nimenomaan jo tässä lisätalousarviossa

varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen ja niihin liittyvien aamu ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan muutokset ovat esimerkki kokonaisarviointia vaativista kohteista

en nyt ota siihen tässä yhteydessä kantaa mutta sanoisin että pakkoliikunta voisi kyllä joissain yhteyksissä tehdä ihan hyvää silloin kun se toteutetaan sillä tavalla hyvällä ja tavallaan nuoren ehdoilla

zyskowicz on minusta nyt vähän ikään kuin pään pensaaseen laittamista että te nyt puhutte sitten siitä että jotkut ehdokkaat ovat enemmän mediaseksikkäitä kuin jotkut toiset ja saavat sitten julkisuutta

lopuksi kiitän sivistysvaliokunnan puheenjohtajaa siitä että olette aikaansaanut tällaisen mielestäni tärkeän merkittävän koulutus ja sivistyspoliittisen keskustelun ja kiitän myöskin kaikkia puheenvuoron käyttäjiä

okei näin on mutta tämä koskettaa eduskuntavaalien yhteydessä vain ehkä noin viittä prosenttia ehdokkaista tai jotain tämän tyyppistä suuruusluokkaa

sitten edustaja kalli totesi täällä tästä kuluttajien luottamuksesta että se on suomessa laskemassa

niin kuin täällä käytetyissä puheenvuoroissa todettiin meillä on paljon lapsiperheitä joihin nämä eri korotukset ja heikennykset kohdentuvat samanaikaisesti ja niistä muodostuu monen sadan euron kokonaisuus

jokainen meistä tietää että tänä päivänä on hurja määrä erilaista liikuntaa salibandysta lähtien ja jalkapalloa nyt itse tietysti suosittaisin eniten mutta ymmärrän että kaikki eivät tykkää siitäkään

sen takia olemme halunneet nyt näillä aloitteilla osoittaa omaa tahtoamme suuntaan mitä pitäisi tehdä

suurimmalla osalla ehdokkaista ongelma on valtava taloudellinen eriarvoisuus mahdollisuuksien osalta käydä vaalikamppailua

kyllä se varmaan on näin mutta mitä muuta se voisi tässä euroopan taloustilanteessa olla

jatketaan tätä hyvää yhteistyötä

mutta ylipäätänsä tältä osin on hurja kimara erilaista mielenkiintoista hyvää liikunnallista aktiviteettia olemassa

kiitos myöskin puhemiehelle hienosti johdetustakeskustelu

julkisten menojen vähentämiseen tähtäävien yksittäisten muutosten eteenpäinvienti ilman kattavaa kokonaisarviointia voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin hallitusohjelmassa todetut yleiset hyvinvointi ja lapsiystävälliset tavoitteet

kyllä suomalaiset ovat sillä tavalla fiksua ja elämää kokenutta ja nähnyttä väkeä että kyllä varmaan ne suuremmat vaikutukset tulevat muualta kuin suomesta

joskus tuo päättynyt kartat kuuskymmentäviis puheenvuoroja käytettiin ja koulutuskeskus jossa kaikki kuoromuodot pyytäneet saavat käyttää vähintään yhden puheenvuoron asia loppu kertoo p k

sanoisin jopa näin tietynlaisena kas kas vatusttitieteilijänä ja pepe tapella kasvatustieteilijänä pedagogina että kyllä myöskin opiskelun yhteydessä tämmöinen modernisti järjestetty liikunta ja muu tukevat myös sitä opiskelua

ja minä uskon että tämänkin takia suomen hallituksen linja on että mahdolliset tarvittavat lisäsäästöt tehdään sitten kevättalvella eikä horjuteta kansalaisten luottamusta nyt tässä kun muutenkin tätä tuskaa ja tuskanhikeä on varmaan kansalaisilla ihan riittävästi

pelko nuorten pysytellä verestyksen kolmososio puhemiesneuvosto ehdottaa että mihin panna pöydälle cosmos ensimmäinen lokakuuta tänä vuonna pidettävään täysistunto

sen vuoksi tulen ja tulemme ehdottamaan toisessa käsittelyssä tämän hallituksen esityksen sisältämän lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies

näyttää siltä että pääministeri kiviniemi jatkaa vanhasen viitoittamalla tiellä siltäkin osin että taas on tämmöinen koordinaatio ongelma tullut että ei ole ainuttakaan ministeriä paikalla

arvoisa puhemies

näillä ajatuksilla tuen kyllä oikein lämpimästi tätä aloitetta

edustaja mäkisalo

on kuitenkin hallitusohjelmasta kysymys

vastaus kuin vuoden ennusteessa ongelma

ukkola ryhmäpuheenvuorossani lainasin sata komitean jäsentä heikki hiilamoa joka on muuten diakonia ammattikorkeakoulun opettaja ei tiettävästi demari

kun tässä myöskin perustellaan tätä nuorten terveyttä ja terveyskasvatusta niin kun on nämä argumentit jotka liittyvät tähän tupakointiin ja humalahakuiseen juomiseen niin eihän niistä kyllä koskaan tämmöinen lisätieto voi olla pahasta etenkin jos se toteutetaan sillä tavalla että se tehdään ikään kuin nuorten kiinnostuksen ja muun ehdoilla

hän suoraan totesi sen että sosiaalimenot haluttiin painaa mahdollisimman pieniksi jotta ylimpien tuloluokkien veroprosentin alentamista voitaisiin jatkaa

voi olla että se luku on teoreettisesti lähellä totuutta sen on tohtorismies esittänyt mutta ei hallitus ole luvannutkaan poistaa koko nuorisotyöttömyyttä

nyt on tosiasia se että esimerkiksi monissa kerrostaloissa hissien rakentamisella olisi aivan keskeinen merkitys liikkuvuuden ja esteettömyyden kannalta

mitä tulee tähän peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotukseen niin tässä on kyllä niin kuin valkoinen valhe ed

se olisi varmaan ollut epärealistinen tavoitekin niin tavoiteltavaa kuin se tietysti monessa mielessä olisikin

ukkola

sen sijaan me olemme luvanneet tehdä historiallisen teon

toteuttaa tämän yhteiskuntatakuun jonka osana on koulutustakuu

nyt on selvää että tässä suhdannetilanteessa olisi mitä välttämättömintä panostaa valtion taholta korostetummin ja todella tuntuvasti korjausrakentamiseen lisäämällä hissien korjausavustusten myöntövaltuutta

se omalta osaltaan elvyttäisi rakennusalaa ja samalla tulisi tämä toinen hyvä asia että edistettäisiin vanhusväestön mahdollisuuksia asua pidempään kotona

jää nyt sitten nähtäväksi kuinka pitkälle se riittää

sitten arvoisa puhemies ed

mutta tämä on hallitukselle niin tärkeä henkinen ja poliittinen sitoutuminen että varmaan niitä lisävoimavarojakin sitten joudutaan arvioimaan

rönni jo puhui vankeinhoitotilanteesta ja myöskin tästä kylmäkosken vankilan laajentamisesta

itse pidän myöskin tärkeänä kevättalvella pohtia elvytystä lisäpanostuksia yleensä työttömyyteen myöskin nuorisotyöttömyyteen

puhemies

sen takia toivoisin että myöskin tältä osin tämä meidän hyvää lisää talon osaisi wiio hyvä lisätalousarvioaloitteemme johtaisi myönteiseen päätökseen

edustaja elomaa kantoi huolta mielestäni oikein tästä liikunnasta ja haluan siihen tuoda kaksi näkökulmaa nyt tässä yhteydessä

tämän vuoden kesäkuun viimeisellä viikolla kun valtioneuvosto hyväksyi peruskoulun uuden tuntijaon siinä merkittävästi lisättiin liikuntaa

arvoisa puhemies

pulliaisen kysymykseen ihan supertarkasti mutta pitkäaikaisena sivistysvaliokunnan jäsenenä rohkenisin kyllä arvioida että tässä on hyvin paljon kysymys siitä että meillä on vähän muussakin koululainsäädännössä sen kaltaista väljyyttä että tavallaan taito ja taideaineet ovat ikään kuin tämmöisessä marginaalissa ja niitä ei riittävästi arvosteta

olen itse aina korostanut sitä että peruskoulun toimintakulttuuriin pitää tuoda liikunta vahvemmin jokapäiväiseksi toiminnaksi

pol

ministerivaliokunta käsitteli uutta ammattikorkeakoululakia tässä ekassa käsittelyssä keskusteltiin myöskin ammattikorkeakoulujen kohdalta miten voidaan ikään kuin sen lain perusteluissa vahvistaa liikuntaa

osana suuria säästöjä hallitus on uudistamassa opintotukijärjestelmän ja sen osana opintotuen indeksisidonnaisuudesta luovuttaisiin

nyt kun näinä päivinä olen myöskin asettamassa toivon mukaan vielä nyt tällä viikolla tämän lukion uudistamistyöryhmän niin kyllä minun mielestäni yksi ihan olennainen asia on opinto ohjauksen vahvistaminen lukiossa

nyt esimerkiksi kun meillä suomessa tehdään nimenomaan nyt peruskoulun kohdalta uutta opetussuunnitelmaa niin olen ollut jo aiemmin vahvasti sitä mieltä että meidän pitäisi vahventaa niin peruskoulussa lukiossa kuin ammatillisessakin koulutuksessa myöskin näitä taide ja taitoaineita mukaan lukien myöskin liikunta

mutta se ei riitä

eilen tosiaan kun täällä kävivät nämä eläkeläisjärjestöt esittämässä tarpeitaan niin heidän tutkimuksensa mukaan ikäihmisten suurimmat ongelmat ovat eläkkeiden pienuus ja terveyspalvelujen riittämättömyys

tarkoitus on kohdentaa se aika voimakkaasti ammatilliseen koulutukseen jossa erityisesti terveydenhuollon kohdalta on rutkasti parantamisen varaa

opintorahan indeksisidonnaisuuden tarkoituksena on ollut opintorahan reaaliarvon ja tuen ostovoiman säilyttäminen mikä osaltaan turvaa tukea saavien opiskelijoitten mahdollisuuksia keskittyä opiskeluun opintotuella

amerikkaa joskus paljon moititaan yhdysvaltoja mutta siellä on onnistuttu minun mielestäni aika kivasti tuomaan siihen oppilaitosten arkeen tämä koskee tietysti myöskin korkeakoululaitosta niin kuin elimelliseksi osaksi liikunnan harrastaminen

määrä vain kasvaa kun asumis ja terveyskulut ovat lisääntymässä

porvarihallitus ei näytä olevan kiinnostunut pientä työeläkettä saavien asemasta

sitten täällä on sivuttu useammassa puheenvuorossa tässäkin salissa paljon keskusteluissa ollutta oppisopimuskoulutusta

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit tulevat esittämään vaihtoehtobudjetissaan eläkeläisten asumistuen parantamista ja sen laajentamista

se on tärkeä juttu ikään kuin siinä koulukulttuurissa

tällöin opintorahan indeksisidonnaisuus olisi ollut voimassa kaksi vuotta siis huomatkaa

ehkä jossain kohtaa voidaan ampua sitten ylikin mutta se on siellä sisään rakennettuna itsestään selvänä että me tämä toiminta vie tilaa filosofiana ja

arvoisa puhemies

miksi hallitus on unohtanut raatajasukupolven pientä työeläkettä saavien ihmisten aseman parantamisen

opintososiaaliset edut ovat osa sosiaaliturvaa eivät opiskelijoiden palkkaa

se mikä mielestäni nyt on olennaista ja mikä tämän keskustelun aikana on käynyt ilmi on se että sosialidemokraateilla on selvä vaihtoehto hallituksen politiikalle

etuuksien tarkoitus on tarjota kaikille mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun

keskustelu tai c

jotta tasa arvoiset opiskelumahdollisuudet toteutuisivat tulee opintososiaalisen tukijärjestelmän olla kunnossa ja opintotuen olla indeksiin sidottu

värikäs lavatestillä päivystyksen kahdeksas

mutta tärkeää on nyt saada myöskin työnantajat mukaan tähän nuoriso ja koulutustakuuseen sillä meillä on suoraan sanoen ongelmana myöskin se että ei ole näitä oppisopimuspaikkoja

tästä miljardista eurosta jonka me haluamme käyttää menee puolet kuntatalouteen kuntapalveluihin ja tästä on hyvin lyhyt matka tähän välittämiseen ja lähimmäisenrakkauteen

jo nykyisellään opintoraha on tasoltaan varsin matala ja varsinkin kaikista heikoin toisen asteen opiskelijan tuki ei riitä turvaamaan perustoimeentuloa

mutta tältä osin meillä on erinomainen yhteistyö nyt hallituksessa ministereiden välillä myöskin suhteessa työmarkkinajärjestöihin ja on tulossa tällaista yhteistä toimintaa tältäkin osin että näitä oppisopimuspaikkoja sitten myöskin saadaan

minusta on ministeriltä kyllä niin kuin lumepuhetta puhua välittämisestä ja lähimmäisenrakkaudesta tilanteessa jossa kunnat joutuvat leikkaamaan peruspalveluja

opintorahan tason jäädessä jälkeen yleisestä kustannustason noususta joutuvat opiskelijat osallistumaan entistä enemmän palkkatyöhön opintojen ohella jolloin opiskeluajat pitenevät

kun sitä joutuu tekemään varakas tamperekin niin mitä joutuvat tekemään muut kunnat

tarkoitus on vahvistaa tällaista tuettua oppisopimuskoulutusta jossa vahvemmin on tämä ohjaus mukana heti alusta alkaen ja myöskin koulutamme työpaikkaohjaajia sitä varten

hallitus on tekemässä tietoisen valinnan opintorahan erottamisesta yleisestä elinkustannusten kehityksestä

tämän jälkeen opintotuki on ainoa varsinaiseksi toimeentulomuodoksi tarkoitettu tulonsiirto jonka määrä ei seuraa yleistä kustannuskehitystä

on selvää että opintotuen indeksisidonnaisuuden poistaminen heikentää pidemmällä aikavälillä opintotuen riittävyyttä ja voi jo vaikuttaa perustuslaissa turvattuun mahdollisuuteen saada varattomuudesta huolimatta kykyjensä ja tarpeidensa mukaista opetusta kun kustannustaso nousee

sitten edustaja kerola teki tärkeän kysymyksen koskien sitä miten ministeri näkee mille työaloille työvoimaa nyt on tarvis kouluttaa

itse asiassa kun vuosi sitten hyväksyttiin tämä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma se työhän perustui vattin tutkimuksiin maakuntaliittojen ja muitten selvityksiin joiden pohjalta sitten karkeasti raamitettiin mille aloille työvoimaa tarvitaan

hoito ja hoiva alalla tarvitaan myöskin eräisiin teollisuuden ammatteihin tarvitaan sitten on erikseen vielä tämä lastentarhan erityislastentarhanopettajien koulutus opettajakoulutus juristien lääkärien tarve

nyt kun meillä päättyy joulukuun loppuun mennessä tämä palautteenanto näistä ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista mistä nyt on paljon täälläkin salissa keskusteltu niin nyt me saamme ihan viimeisimmän tiedon koulutuksen järjestäjiltä miten he paikallisesti näkevät tämän ammatillisen koulutuksen työvoimatarpeen

ja tästä nyt sitten talvella ikään kuin tämä analyysi tehdään ja myöskin korjaavat päätökset sitten ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista

euromäärät pyöristetään lähimpään

no perää edus ta ja nauta olkaa hyvä

ukkola käyttää raikkaita pirteitä puheenvuoroja monesti mutta aina kun ed

ukkola rupeaa puhumaan ammattiyhdistysliikkeestä hänestä kumpuaa tämmöinen syvä etten sanoisi musta porvari

minä olen harmissani ja loukkaantunut siitä sen takia kun juuri tänään viimeksi luin castellsinhimasen kirjaa molemmat professoreita ja he ovat arvioineet suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitystä

arvoisa puhemies

ukkolaan mitenkään mutta minusta on tärkeää pöytäkirjoihin todeta että tämmöinen valistunut tiedemiesten arvio antaa suurenmoisen tunnustuksen suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle

niin arvoisa puhemies onneksi hallituksessa on opetusministeri

tuossa jokin aika sitten ed

ihan varmuuden vuoksi vielä totean kun ainakin kaksi kansanedustajaa on perännyt tästä koulutuksesta ja osaavan työvoiman tarpeesta ja saatavuudesta että aivan niin kuin täällä jo ministeri guzenina richardson toi esille niin vanhuspalveluiden osalta nämä keskeiset opintoalat ovat lähihoitajat sairaanhoitajat tekniset terveyspalvelut farmasia ja lääkehuolto ja lääketiede

arvoisa puhemies

pulliainen käytti puheenvuoron jossa hän lähti liikkeelle siitä että tästä hallituksen toimintakertomuksesta on lähes mahdotonta löytää mitään kunnon kokonaiskuvaa hallituksen toiminnasta